oikeudenmukaisuuden ja tasaveroisen kohtelun kannalta on tärkeätä että samoista palveluista tai etuisuuksista ei ole eri puolilla maata erilaisia tulkintoja

puhun tästä sen takia että tähän yksintyöskentelyyn liittyy myöskin näitä turvallisuuteen liittyvä häiriötekijöitä jotka on otettava aina vakavasti

me olemme törmänneet toki näihin asioihin useassakin kohdassa ja aina kun tämmöisiä on ilmennyt on koetettu näitä ohjeita tarkistaa ja kouluttaa väkeä että ei anneta erilaisia tulkintoja

positiivinen asiahan oli se että helsingin telakka sai jäänmurtajarakennustyön joka työllistää aika paljon ihmisiä kiitos siitä liikenneviraston ja ministeriön ponnistelujen

mutta vaaditaan useita energialähteitä suomessa eikä bioenergia tule yksin siinä riittämään

päivähoidossa olleiden lasten määrä on pysynyt suunnilleen samana ja vuoropäivähoidossa olevien määrä on hieman vähentynyt thln kuntakyselyraportin perusteella

arvoisa puhemies

esimerkiksi nyt eduskunnassa tällä viikolla esitelty palkkatukijärjestelmän uudistus tulee tässäkin suhteessa selkeyttämään yksinkertaistamaan asiaa ja johtaa siihen että palkkatuen käytössä ei pysty enää tulemaan eri maakunnissa hyvin erilaisia käytäntöjä ja tulkintoja

haluan nyt kerrankin vielä sanoa että tämän hallituksen ohjelmassa harmaan talouden torjunta on voimakkaammin kuin pitkään aikaan tässä maassa minkään hallituksen ohjelmassa

tiedän itse maaseudulta tänne kaupunkiin tulleena että sillä on suuria työllistäviä vaikutuksia monilla alueilla kunhan ne hoidetaan myös ympäristön kannalta fiksusti eikä jätetä sitten rempalleen niitä jälkiä joita turpeen tuotannosta aiheutuu

mitä taas tulee turun telakan tilanteeseen niin on tietysti aina valitettavaa että autolauttatilaukset menivät ohi yksinkertaisesti siitä syystä että se kokonaisrahoitus ei ollut kunnossa ei rakennusaikainen rahoitus ei yhtiöllä eikä ulkopuolisten rahoittajien toimesta

aukiolojen laajentumisella ei ole ollut suurempia vaikutuksia lasten päivähoitoon vaikka lasten päivähoitopalvelujen saanti on työntekijäpuolen näkökulmasta vaikeutunut

kyllä tässä on työtä tehty mutta matka on kesken ja tässä mielessä tahtotilan täytyy olla selvä ja tahtotila on se että me tarvitsemme sen kolmannen tai neljännen harmaan talouden torjuntaohjelman ja minä toivon että olivatpa mitkä puolueet hyvänsä seuraavassa hallituksessa niin sinne rakennetaan tuhti harmaan talouden torjuntaohjelma sen seuraavat askeleet

on erittäin tärkeätä että me ryhdymme torjumaan harmaata taloutta että se ei rehota ja veropohja ei murene ja että rehelliset yrittäjät pärjäävät tässä maassa

myös viesti kuuluu että työn ja perhe elämän yhteensovittamisessa on tullut lisähaasteita näiden muutosten myötä

hallitushan on tehnyt tässä suhteessa erittäin paljon niitten lainsäädännön puitteitten valossa joita meillä on käytettävissä sen eteen että turussa sentään nyt rakennetaan tui ykköstä ja kakkosta ja kaikki mihin kaikki niinkuin ympäristö kaikki tuet on pantu tappiin tässä suhteessa ostettu maapohjaa raumalta

hän kertoi siitä että työttömyysturvajärjestelmän kokonaisuudistus on työn alla

sitä meidän pitää tukea

tässä uudistuksen yhtenä kohtana on myös kysymys tästä suojaosasta josta myös keskusta on tehnyt aloitteita niin kuin monet muutkin tahot mikä liittyy siihen että tämän sovitellun päivärahan ja työn välistä yhteyttä parannettaisiin ja pystyisi ottamaan lyhytaikaisempia työsuhteita vastaan

toivon että hallitus laatii konkreettisen ohjelman harmaan talouden torjunnasta ja me voimme mielellämme tarjota niitä tavoitteita joita me olemme tähän vakavaan asiaan vakavalla mielellä tehneet

rauman kaupunki on ollut erittäin aktiivinen hankkinut maapohjaa hankkinut niitä tiloja ja siitäkin tuli rahoitusta myös kyseiselle telakalle joten siis yhteiskunta on kuitenkin ylläpitänyt niillä välineillä joita meillä on myöskin sitä että telakkateollisuutta voidaan harrastaa

ajatus on hyvä

kysymys on aika arvokkaasta uudistuksesta taloudellisesti ja tiedän että tämä on ollut myös työmarkkinajärjestöjen keskinäisessä pöydässä ajatellen tulevia työmarkkinaratkaisuja

sen takia meidän pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota tässä työkyvyttömyyseläkkeelle valumisessa ihmisten palaamiseen takaisin työhön ja myös nuoriin ikäluokkiin joilla on erittäin suuria kustannuksia

eun tasolla on aikaansaatu myös nuorten yhteiskuntatakuumalli jota suositellaan kansallisesti

minä toivon että tässä asiassa päästään eteenpäin mutta odotamme tässä nyt varsinaisia ehdotuksia joita sosiaali ja terveysministeriön työryhmän kautta sitten aikanaan tulee

minä uskon siihen että meillä on tulevaisuutta telakkateollisuudessa

uudet säännöt ovat kuitenkin olleet voimassa vasta niin lyhyen ajan että ei liene vielä tarkoituksenmukaista tehdä pitkälle meneviä sisällöllisiä johtopäätöksiä laajentumisen vaikutuksista

tämä kohdistuu ennen kaikkea niihin maihin missä on valtavan suuri nuorisotyöttömyys

suuri osa liikeaikalain poikkeusluvista on myönnetty messujen avajaisten ja yleisötapahtumien perusteella mutta myös vuodenvaihteessa erityisesti loppiaisen tienoilla poikkeuslupia on ollut merkittävästi

se ei ole suomelta pois

arvoisa puhemies

nuorisotakuu on tuottanut paljon hyvää suomen nuorisolle

nyt on kysymys siitä lähtevätkö yritykset työllistämään niillä porkkanoilla joita me tarjoamme ja nämä porkkanat eivät lopu

arvoisa puhemies

siihen kysymykseen miten suhtaudutaan nyt eduskunnassa käsiteltävään tilaajavastuulain uudistamiseen jossa rakennusalalla sekä työnantajapuolella että palkansaajapuolella on herännyt huoli siitä onko tämä uudistus heidän kannaltaan järkevä

tämä lainsäädäntömuutos joka nyt tuotiin eduskuntaan merkitsee sitä että tätä takaisinottovelvollisuutta ei tässä perinteisessä mielessä tarvitse noudattaa kahdessa asiassa

silloin kun kolmannen sektorin toimija järjestää pitkässä työttömyydessä oleville ihmisille osa aikatyötä sitä voidaan järjestää palkkatuella nyt tulevaisuudessa ilman tätä takaisinottovelvollisuutta ja kuntien tukityöllistämien kohdalla samalla tavalla avataan tämä mahdollisuus näille ihmisille päästä osa aikatyöhön ilman tätä takaisinottovelvollisuutta

tämä on otettu huomioon

meidän täytyy yhdessä nyt täällä eduskunnassa katsoa mitä tältä osin voidaan tehdä koska ei meillä kenenkään tarkoitus ole että tämä minkään sektorin osalta heikentää harmaan talouden valvontaa

ratkaisunsa yhteydessä eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi että kauppakamarien ja yhdistysten oikeudellinen asema näyttäisi olevan jossakin määrin ongelmallinen hallintolain asianosaiskäsitteen kannalta

arvoisa puhemies

mitä taas nuoriin tulee niin tämä aika tietysti on vähän haasteellinen ja sumuinen yrityksille palkata sitä ensimmäistä uutta nuorta työpaikkaan niin kuin tiedetään

mutta itse se perusuudistus on järkevä ja nyt täällä toivon mukaan päästään eduskunnan puitteissa myös vielä katsomaan pitäisikö tälle rakennusalan kohdalle tässä suhteessa tehdä jotain

tämä on kansallinen kysymys

tämä on ihmisten kannalta tärkeä päivä ja näistä ihmisistä pitää välittää ja meidän pitää välittää heille että me emme jätä näitä ihmisiä yksin tämmöisen ongelman edessä

tämä selvitystyö on nyt meillä meneillään ministeriö on pyytänyt aluehallintovirastoilta selvityksiä erityisesti loppiaisen poikkeuslupiin liittyvistä myöntämisperusteista ja käsittelystä

meidän pitäisi varmaan miettiä myöskin sitä että pystyisivätkö myös meidän korkeakoulut yliopistot ottamaan enempi näitä nuoria esimerkiksi oppisopimuskoulutusta kehittämällä näitten koulutuksen kylkeen

näistä rakennemuutosalueista

me tarvitsemme varmaan

ja nythän työehtosopimuksissa on määritelty sellaisia palkkaryhmiä peruspalkkojen alapäässä joissa on harjoittelupalkkoja oppisopimuspalkkoja ja sitä kynnystä on myös yritetty laskea sillä tavalla että nuoret voisivat päästä tässä mielessä töihin

kun eri aluehallintovirastojen selvitykset on saatu totta kai ministeriö ottaa asian pyydetyssä aikataulussa käsittelyyn ja muodostaa kantansa

minusta on tärkeää että nuorilla on työpaikka vaikka lyhytaikaisempi määräaikaisempi osa aikaisempi jotta päästäisiin kiinni työhön ja sitä kautta pitkän päälle sitten koulutusta vastaavaan työhön että emme aliarvioi myöskään lyhytaikaisia työsuhteita silloin kun nuorista on kysymys sen ensimmäisen työpaikan saamiseksi

toivon että tästä tärkeästä asiasta syntyy rakentava ja monipuolinen keskustelu

työajoissa tehdään paljon joustavuutta suomessa kaikkia ihmisiä koskien ja siinä osapuolet ovat tehneet paljon sellaisia järjestelyjä jotka mahdollistavat työaikajärjestelyjä paljon joustavammin kuin lainsäädäntö edellyttää

meidän pitää välittömästi käynnistää sekä oulussa että salossa nämä muutosturva koulutus ja työpolun etsivät toimet ja totta kai sen korvaavan työn etsimiseen liittyviä toimenpiteitä

arvoisa puhemies

aina sitä palvelua pihtiputaallakin voidaan parantaa tässä mielessä mutta myöskin siellä käytetään sähköisiä palveluja ja toivon että myös siitä on apua

minä toivoisin että me poliitikot emme nyt hirveästi ainakaan ääneen vaikeuttaisi niitä keskusteluita joita käydään niitten kesken jotka nyt telakka asioista neuvottelevat

arvoisa puhemies

kyllä tässä hyvin arkiseen ja konkreettiseen huoleen kiinnitettiin huomiota että taulukkopalkkojen ja käytännön palkkojen välillä on ero

sieltä kaikki sitä vanhemmat jotka työttömyysturvaputkeen on voitu laittaa tai päästää ovat joutuneet jo aikaisemmin lähtemään joten siellä on nuorta väkeä joka nyt joutuu työttömäksi

on selvää että me toivomme että tähän maahan tulee vielä uusia tilauksia joita onneksi nyt on saatu suomeen laivatilauksia niin kuin kaikki tiedämme

puu hakepuu tulee olemaan kasvava osa meidän energiahuollossa ja kohtuullista turpeenkäyttöä pitää ilman muuta suomessa harjoittaa

mitä tähän itse asiaan tulee niin on selvää että tämä suomalainen yhteiskunta tarvitsee ikäihmisiäkin myös työelämässä tulevaisuudessa

lähtökohta on tietenkin se että ulkomaisten toimijoiden urakoitsijoiden tai lähetettyjen työntekijöitten osalta pitää noudattaa työehtosopimuksen vähimmäistyöehtoja

kyllä se on osa tätä meidän monipuolista ener giastrategiaamme jota ei pidä alas ajaa tässä yhteiskunnassa mutta hallitusti

se on jopa alana ainoa rakennemuutosala suomessa ja on selvää että hallitus voi olla mukana niillä toimilla mitkä ovat sekä eu lainsäädännön mukaan mahdollisia että muuten järkeviä mutta rajansa niissäkin

en tiedä onko tämä enempi tämmöinen maallikon ajatus mutta meidän pitäisi jotenkin ajatella niin että meillä on semmoisia turvemaisemia joiden luontoarvot ympäristöarvot ovat niin merkittävät että kerta kaikkiaan niitä ei pidä aukaista

se on pohjoismaisittain hyvä mutta töitä on vielä tehtävä niin että ikäsyrjintää ei tapahdu ja sitä osaamista joka näillä ihmisillä on hiljaista osaamista ja tietoa ja taitoa tämä yhteiskunta ja työelämä käyttää hyväksi ja työnantajat arvostavat heidän työpanostaan

se on ihan selvä että jos suomalaiset yritykset maksavat tunnollisesti hoitavat velvoitteensa ja jos toinen ei sitä tee niin siitä syntyy vääristyviä työmarkkinoita ja kyllä meillä tässä valvonnassa ja tesien valvonnassa on vielä paljon aukkoja

kysymys ei ole nyt siitä etteikö hallitus tee niitä toimia mitä se pystyy tukeakseen että suomessa syntyy telakkateollisuutta ja uusia tilauksia

meidän pitäisi tehdä vähän uusi painotus ja kartoitus tästä koko suomea ajatellen ja katsoa mitkä ovat suojeltavia alueita oikeasti joihin ei kukaan puutu ja sitten niitä joissa voitaisiin turvetta nostaa niin että jotenkin vähän hahmottaisi tätä uudestaan ja tämmöistä vastakkainasettelua meidän pitäisi tässäkin teemassa välttää

toivon mukaan meillä ei ole työssä käyviä köyhiä eikä meillä ole nuoria köyhiä mutta me emme voi lähteä siitä että ikä on ainoa peruste sille että palkan määräytyminen lähtee toisilla perusteilla vaan sen pitää olla se työn vaativuus

tämä on nyt hyvä tehdä selväksi että kysymys on nyt tilaajien telakoiden ja rahoittajien välisistä keskusteluista ja annettaisiin heille työrauha

todellakin mehän muutimme lainsäädäntöä hallituksen esityksestä täällä eduskunnassa ja laajassa yhteisymmärryksessä siihen suuntaan että tämmöisen määräävän markkina aseman väärinkäyttöä vältetään

arvoisa puhemies

ei ole kovin yksinkertainen juttu tämä minijob työ

arvoisa puhemies

tällä lainsäädännöllä pyritään puuttumaan näihin epäkohtiin joita tästä asetelmasta voi syntyä ja yksittäistapauksissa niihin puututaankin

nuorten ihmisten pitäisi myös itse tiedostaa se että lähteä koulutukseen lähteä työhön työhön melkein että pääsee kiinni työelämään on tärkeä asia ja tavallaan tämmöisiä positiivisia kannustuksia tarvitaan

totta kai se johtuu myös siitä että kesällä opiskelijat ilmoittautuvat kortistoon ja pääsevät sitten onneksi opiskelemaan mutta muutamaan kuukauteen nuorisotyöttömyyden taso ei ole kasvanut

ei se ole lähtenyt niin hienoon laskuun kuin me toivomme mutta joka tapauksessa siinä on valopilkku verrattuna pitkittyvään työttömyyteen

mutta tosiasia on myöskin se että tämä ei yksin riitä vaan meidän pitää myöskin sen teollisuuden ja alkutuotannon välistä suhdetta miettiä onko siinä jotakin parantamisen varaa niin että siellä alkutuotannossa myös ihmiset pärjäävät ja saavat toimeentulonsa

en kiistä ollenkaan

arvoisa puheenjohtaja

olkaamme tästäkin kuitenkin iloisia että nuorten työttömyys on vähän kuitenkin valoakin antava ja siitä varmaan edustaja pekkarinenkin iloitsee keski suomessa

mehän käynnistimme välittömästi kun tämä tieto tuli nämä toimenpiteet tämän muutosturvapaketin hoitamiseksi ja siellä on paljon kokemusta jotta ihmi sille tulee polkuja työhön tai koulutukseen

upmllä on omia muutosturvapaketteja joilla tullaan vastaan myöskin näitä työntekijöitä

se on totta että tämä vaatii semmoisen terveen uuden yrityspohjan johon te viittaatte ja totta kai siitä seuraa että pitäisi löytää yksityisen puolen uskottava ankkuri omistaja x joka suo ankkuriomistajuus joko suomesta edustaja pekkarinen odotatteko kun minä lausun loppuun tarvitaan joko suomesta tai muualta tällainen ankkuriomistajuus

nämä toimenpiteet joilla sitten yritetään saada ihmiset työstä työhön ja uuden elämän alkuun niihin on yhteiskunta nyt panostanut ja myöskin upm yhtiönä näissä talkoissa ollut mukana

yksi idea joka varmaan tulee käytäntöön joka auttaa tähän edustaja sipilän kysymykseen on se että voitaisiin ajatella että oppisopimusoppilas voisi useamman työnantajan kanssa tehdä sen oppisopimussuhteen niin että se ei sille yhdelle yrittäjällä käy liian pitkäksi ja vaikeaksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

välittömästi kun nämä ovat nyt tulleet tietoon yhdessä puolustusministeriön mutta myös työ ja elinkeinoministeriön ja muidenkin ministeriöiden kanssa on mietitty mitä korvaa vien työpaikkojen työtä voitaisiin aikaansaada

kyllä olemme tietoisia tämäntyyppisistä haasteista ja ongelmista ja olemme ministeriössä tehneet sellaisen selvitystyön mitä tämäntyyppinen tilanne edellyttäisi lainsäädäntöpuolella

ministeri vapaavuori on siinä oikeassa että jos tällainen mahdollisuus avautuu valtio ei ole äänetön yhtiömies

arvoisa puhemies

sitten toinen asia

kuten gustafsson totesi muuntokoulutusta on mutta meillä on myös yhteishankintakoulutusta jossa valtio tulee rahoituksella vastaan yrityksiä räätälöidään yrityksille yhteishankinnan kautta koulutusta ja tähän on rahoitusta järjestetty mutta yritykset vähän huonosti tietävät tätä mahdollisuutta

valtio voi lähteä ei enemmistö mutta vähemmistöosakkaana ainakin joksikin aikaa mukaan jotta tämä hanke onnistuu

yksi ajatus joka tässä on ollut mielessä on se että osa näistä alueista paikkakunnista saattaa täyttää tämmöisen äkillisen rakennemuutoksen kriteerit uudella tavalla rakennettuna ja tämä on nyt meillä työn alla